ehkä tyypillisimmin terveydenhuollon tarpeessa tästä ryhmästä ovat raskaana olevat suomessa oleskelevien henkilöiden tai suomen kansalaisten puolisot joille myöhemmin myönnetään oleskelulupa perhesiteen perusteella

tulevaisuudessa tämä ryhmä muuttuu näkyvämmäksi kun nyt karkotusuhan alla maan alle paenneet saavat seurakseen ne joita ei kansainvälisoikeudellisista syistä voida palauttaa lähtömaihinsa vasten tahtoaan mutta jotka eivät enää jatkossa saa oleskelulupaa

terveydenhuollon näkökulmasta paperittomia ovat myös itä euroopan romanit

työttömyys erityisesti romanien keskuudessa estää heiltä pääsyn sairasvakuutuksen piiriin

koska he eivät ole vakuutettuja kotimaassaan he eivät saa myöskään eurooppalaista sairasvakuutuskorttia eivätkä näin ole oikeutettuja julkiseen terveydenhuoltoon muissa eu maissa

huolimatta siitä että opiskelijalla olisi periaatteessa riittävä sairauden hoidon kustannukset kattava vakuutus eivät kaikki vakuutukset kata raskauden seurannasta ja synnytyksestä syntyviä kustannuksia sillä raskaus ei ole sairaus

kristillistaustaisessa järjestössä johtavana työntekijänä toiminut timo keskitalo on kerännyt esimerkkejä käytännön tilanteista joissa hän olisi toivonut kotimaaltaan suomelta erilaista terveyspolitiikkaa

kävin keskustelun nuoren afrikkalaisen opiskelijanaisen kanssa

hän päätti antaa syövän tehdä työnsä

arvoisa puhemies

paperittomat ovat samanlaisia ihmisiä kuin muutkin mutta paperittomuus itsessään altistaa sellaisille terveyshaitoille joista suuri osa suomalaisista ei enää nykypäivänä tiedä mitään

paperittomuuteen voi liittyä esimerkiksi prostituutiota tai seksuaalista hyväksikäyttöä jotka altistavat sukupuolitaudeille ei toivotuille raskauksille ja laittomille aborteille

taloudellisen ahdingon myötä ruokavalio on yksipuolista ja riittämätöntä ja huonot asuinolosuhteet aiheuttavat hygieniaongelmia

paperiton henkilö silloin kun sanalla tarkoitetaan henkilöä ilman oleskeluoikeutta on pikemminkin poik keuksellisen lainkuuliainen ja hyvätapainen koska hänellä on vahva intressi olla kiinnittämättä viranomaisten huomiota itseensä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomessa paperittomia hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa ainoastaan silloin jos sairauden hoitamatta jättäminen johtaisi potilaan tilan olennaiseen ja äkilliseen huononemiseen

siinä ajetaan hyvinvointirakenteita alas sellaisen kestävyysvajeen nimeen jonka koosta tai edes olemassaolosta meillä ei ole varmuutta

tässä salissakin on murehdittu julkisen sektorin hallitsematonta kasvua vaikka inflaatiotarkistetuilla luvuilla on kasvu ollut todellisuudessa vähäisempää kuin mihin demografia antaisi aihetta jotta palvelut pysyisivät edes totutulla tasolla

myöskään äitiys tai lastenneuvolaan paperittomat eivät pääse

käytännössä pelko siitä että sairaalassa rikotaan vaitiolovelvollisuutta ja ilmoitetaan potilaasta poliisille estää vakavasti ja akuutisti sairaidenkin hakeutumista hoitoon

suomi on vauraampi kuin koskaan ja silti politiikan tärkein keskustelunaihe vuodesta toiseen itse asiassa koko minun aikuisikäni on ollut rahojen riittämättömyys

nyt käsittelyssä olevan lain tarkoituksena on vastata terveysalan ihmisten vaatimukseen saattaa lainsäädäntö harmoniaan hoitotyön eettisten periaatteiden kanssa

laajemmin se pyrkii toteuttamaan sitä kattavan terveysturvan periaatetta jolle suomalainen terveysjärjestelmä perustuu

en muista viimeisen neljän vuoden ajalta perustuslakivaliokunnasta toista lakiesitystä joka olisi saanut asiantuntijakuulemisessa yhtä myönteisen vastaanoton

vaikka valiokunnan lopullisessa lausunnossa tyydyttiin poliittisista syistä vain neutraaleihin muotoiluihin on selvää että myös perusoikeusväki pitää esitystä tervetulleena

mikä se sellainen vauraus on josta ei riitä kaikille edes perustavimpaan joka rankaisee työttömyydestä vaikka työtä ei ole joka piiskaa ihmisiä yhä kovempaan ponnisteluun yhä läähättävämpään elämään vaikka tuottavuuden kasvun piti antaa ihmisille tilaa muuhunkin kuin jatkuvaan eloonjäämistaisteluun

aina ei julkisuuskeskustelussa muisteta että ihmisoikeudet kuuluvat erottelematta kaikille myös paperittomille

toteaisin seuraavaa nyt edustaja jarvalle kun ei täällä oikein enää muita tämäntyyppisiä argumentteja käyttäneitä ihmisiä ole läsnä mutta niitä useampikin hallituspuolueen edustaja täällä esitti ajatuksia siitä että indeksin poistaminen olisi jotenkin opiskelijoiden etu opiskelijoiden pelastamista köyhyydestä

suomen perustuslaissa turvataan jokaiselle riittävät terveys ja sosiaalipalvelut mutta suomen kansainväliset velvoitteet eivät paperittomien kohdalla toteudu tällä hetkellä edes lasten kohdalla

vasemmistolla on vaihtoehto

se ei ole yksityiskohtainen utopia paremmasta yhteiskunnasta sillä kuten jo marx sanoi tulevaisuuden arjesta päättäminen on tulevaisuuden ihmisten oikeus

eivät opiskelijat ole tyhmiä

vaikka te ehkä pystytte huijaamaan itseänne niin minä en usko että te pystytte huijaamaan opiskelijoita

useimpien mielestä siinä on jo kylliksi kun on lämmin koti ruokaa jääkaapissa ja aikaa läheisille kun pääsee kipeänä lääkäriin saa tehdä mielekästä työtä ja voi laittaa lapsensa kouluun

näin rikkaalla maalla kuin suomi niihin kyllä on varaa kun vain tahtoa löytyisi

ruotsissa taataan paperittomille lapsille samantasoisia ja ruotsi missä taataan paperittomille samantasoinen terveydenhoito kuin ruotsin kansalaisille

arvoisa puhemies

sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin naisten syrjinnän poistamiseksi terveydenhuollon alalla sekä varmistaakseen terveydenhoitopalvelujen saannin mukaan lukien perhesuunnitteluun liittyvät palvelut miesten ja naisten tasa arvon pohjalta

edellä mainitun lisäksi kansainvälisissä sopimuksissa korostetaan valtioiden erityistä velvoitetta suojella haavoittuvia tai haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä ja vastata heidän erityisiin terveystarpeisiinsa

säännös turvaa jokaiselle suomen lainkäyttöpiirissä olevalle subjektiivisen oikeuden sellaiseen tulotasoon ja palveluihin joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistaso

arvoisa puhemies

olen hyvin tietoinen tästä asiasta mutta koska aiheesta on esiintynyt niin paljon epäselvyyttä ja hämminkiä ajattelin että kerrankin selvennetään nämä asiat kunnolla myös tämän talon pöytäkirjoihin

lakiehdotus turvaa nykyistä paremmin oikeuden välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin suomessa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille

fi on jo tällä hetkellä niin helppo että jos ihminen ei sitä osaa käyttää niin hän ei ole työnantajan velvoitteista riittävän perillä muutenkaan

ei voida sanoa että kansainväliset ihmisoi keussopimukset yksiselitteisesti velvoittaisivat meitä hyväksymään nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen

niin kuin mäkipää jo sanoi minäkään en usko että tällä lakimuutoksella tullaan merkittävällä tavalla vaikuttamaan harmaaseen talouteen

suoraan käteen maksettavia palkkojahan käytetään lähinnä kahdessa paikassa ensinnäkin mikrotalouksissa eli lähinnä kotitalouksien ja ruohonjuuritason toimijoiden välisessä palvelujen vaihdannassa ja niiltä osin kuin siihen muutosta ylipäätään pystytään saamaan todennäköisesti kotitalousvähennys on jo sieltä poistanut harmaata taloutta

israelilainen aviomieheni oleskelulupa käsittelyssä vielä siinä kohtaa kylkikipu flunssan jälkeen tosi kova ei syönyt eikä nukkunut

toinen asia missä paljon käytetään käteismaksuja on siirtotyöntekijöiden kohdalla erityisesti maahan työhön tuotettujen siirtotyöntekijöiden

näiden kohdalla taas meillä on nyt jo vihiä siitä milloin palkka pitää maksaa pankkiin ja sitä erityisesti oletetaan niin näitä erilaisia maksuja ja asianmukaista palkkaa sitten kierretään muulla tavalla esimerkiksi vaatimalla myöhemmin työntekijöitä nostamaan palkkaa takaisin maksajalle tai vaatimalla erilaisia ylimääräisiä maksuja jotka eivät sitten näy näissä kirjanpidoissa

eipä ottaneet edes tämän tiedon varassa joten kysyin vielä sosiaalista lainaa jolloin mies alkoi haukkoa jo henkeään ambulanssikyydin veroisesti joten otin pikavipin jonka turvin aviomieheni pääsi yksityiselle lääkäriasemalle asianmukaiseen hoitoon

tämä tarina päättyi lopulta onnellisesti moni muu ei

minä näen että ainoa todella tehokas keino tämäntyyppisen siirtotyöläisten piirissä tapahtuvan harmaan talouden torjumiseen on parantaa näiden ihmisten asemaa niin että he voivat kykenevät ja haluavat itse vaatia itselleen asianmukaista palkkausta ja myös siihen liittyviä erilaisia sosiaali ja eläketurvia mikä tällä hetkellä ei ole heidän asemastaan käsin mahdollista yleiskeskustelua mutta hymy

siellä kerrotaan edelleen tarinaa siitä miten läheisen vankileirin venäläisvangit pysyivät hengissä pitkälti pispalalaisnaisten salakuljettamien ruokapakettien turvin

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena vai kierrosten ensimmäinen käsittely on päättynyt

sodan jälkeen kaikki pispalassa tiesivät miltä nälkä tuntui

jokainen noista naisista omisti todennäköisesti vähemmän kuin köyhin suomalainen nykypäivänä

luulen että he auttoivat tuntematonta koska heidän mielestään siitä elämässä ja ihmisyydessä oli kyse koska siitä myös työväenliikkeessä oli kyse

eduskuntaryhmä on julkisuudessa irtisanoutunut edustaja rajamäen ma nööveristä ja ilmoittanut kannattavansa oman ministerinsä esitystä paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä

kuten oikeusoppineet juha lavapuro ja tuomas ojanen perustuslakiblogissaan muistuttavat ei mitään oikeudellista perustetta eikä varsinkaan velvoitetta siis ole sille ettei asiaa voitaisi ottaa eduskunnan käsiteltäväksi vielä lauantain jälkeenkin

puhemiesneuvosto voi koska tahansa päättää pidentää nykyisen eduskunnan istuntokautta ensi viikolle ja puhemies voi kutsua täysistunnon tällöin koolle

vielä senkin jälkeen kun nykyinen eduskunta on päättänyt lopettaa työskentelynsä eduskunnan puhemies voi kutsua valtiopäivät koolle uusien vaalien toimittamiseen saakka

lain hyväksymisen puolesta ovat meidän yksittäisten toimijoiden lisäksi lausuneet muun muassa ensi ja turvakotien liitto lastensuojelun keskusliitto lääkärin sosiaalinen vastuu ry mannerheimin lastensuojeluliitto pakolaisneuvonta pelastakaa lapset ry suomen pakolais apu suomen punainen risti suomen unicef ry ja väestöliitto

sosiaalidemokraattinen puolue suomessa on kansainvälinen puolue

se tuomitsee kaikki kansojen etuoikeudet samoin kuin syntyperän sukupuolen ja varallisuuden etuoikeudet

ei sadan vuoden takaisessa työväenliikkeessä tuollainen rajaus olisi ollut absurdi kun suurin osa sen jäsenistä tiesi omissa nahoissaan mitä terveyspalvelujen ulkopuolelle jääminen tarkoitti

arvoisa puhemies

koska eduskunnassa edelleen istuu myös sellaisia edustajia jotka eivät koe työväenliikkeen periaatetta omakseen on syytä tarkastella myös muita ideologioita joilla voisi olla jotakin sanottavaa paperittomien ter veydenhuollon järjestämisestä

vaikka henkilökohtaisesti kannatan uskonnon ja valtion erottamista toisistaan on selvää että kaikki länsimaisen politiikan aatesuunnat pohjautuvat tavalla tai toisella kristinuskoon eikä niiden arvopohjan tarkastelu ole mahdollista ilman viittauksia kristilliseen traditioon

ei kysynyt

sairaaloiden perustajana kunnostautuneen pyhän basileioksen mielestä rikkaat ihmiset jotka kieltäytyivät auttamasta köyhiä eivät syyllistyneet ainoastaan varkauteen vaan murhaan

niin itäisen kuin läntisenkin kirkon periaatteena on ollut että apua tarvitsevaa autetaan oli hän sitten oman tai jonkun toisen seurakunnan jäsen omaa tai jotakin toista kansaa

ajatus terveydenhuollon sitomisesta kansalaisuuteen on historiallisesti verraten uusi kuten toki kansalaisuus käsitteenäkin

näistä jälkimmäinen on eräänlainen ennusteista yhteen punottu arvausindikaattori jolla yritetään kuvata suhdannevaihteluista puhdistettua julkista taloutta

suomessa se on kehittynyt tilanteessa jossa edes virallista saati epävirallista maahanmuuttoa ei juuri ollut ja kotikuntaoikeuteen sidottu terveysturva oli aikanaan käytännössä sama asia kuin universaali terveysturva ja siten kristillisen arvopohjan mukainen

rakenteellisen alijäämän ajatus on hyvä sillä se jättää tilaa elvyttävälle suhdannepolitiikalle

siten talouskurisopimuksessa ehdot ovat poliittisia vaikka harha askelista seuraavat sanktiot ovat oikeudellisia

sopimus voi osoittautua lyhytikäiseksi symboliseksi eleeksi tai sillä voi olla euroalueen taloutta vakauttava vaikutus tai sitten jotain aivan muuta